arvoisa puhemies

valiokunnan kanssa jatketaan ja koska minä olen ymmärtänyt että ministeri vehviläisen asiallekin tänä yönä pitäisi jäädä tilaa niin vastaan yksityisesti tai sitten lakivaliokunnassa tammikuussa vielä lisää

mutta muistutan vielä kerran

tähän toiseen niin sanottuun perinteisempään kastraatiokysymykseen minä en uskalla vastata ilman ministeri risikon kanssa käytävää konsultaatiota siitä mitä tämän hetken terveydenhuollon lainsäädäntö ihan normaalistikin sanoo asiasta

jos se sanoo että se on mahdollista niin tietysti vapaaehtoisuuden pohjalta silloin normaliteettiperiaatteen mukaisesti se voidaan tehdä jos ihminen haluaa vankilassakin

sen takia en uskalla sanoa enempää